tämän sopimuksen voimaantulolaissa tuon kaltaista arviointia ei ole vaikka puolus tusministeriön lausunnossa asia on muotoiltu sanoilla saattaa olla tarvetta tarkistaa edellä mainittuja lakeja joista muun muassa valmiuslain monet säännökset edellyttävät perustuslain säätämisjärjestystä

päinvastoin nykyinen kriisi korostaa tarvetta antaa julkiselle sektorille aivan uudenlaista ja laajempaa roolia vaihtoehtona kapitalististen markkinoiden epävakaudelle ja kasvavalle eriarvoisuudelle

tämä sopimus on herättänyt ainakin minussa ja meidän ryhmässä ja myös puolustusvaliokunnassa vakavia kysymyksiä ja huolenaiheita

tässä esimerkki kohdasta eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus ja käsittelyjärjestys

edellä selostettu huomioiden eduskunnan hyväksyttäväksi esitetty sopimus sisältää suomen toimivaltaan kuuluvia määräyksiä joita ei voida pitää vähäisinä

tässä se on että sopimusvaltiot kannustavat palellu tarjoilija juho ilmapuolustusorganisaatioita kiinteään yhteistyöhön valtion rajat ylittävissä

tämä yhteistyö koskee rajat ylittävää ilmatilan käyttöä sotilaskoulutuksessa sekä ilmaliikennepalvelujen ja taktisten lennonvalvonta ja lennonjohtopalvelujen tarjoamista

suomen ja muiden jäsenmaiden on sallittava vieraiden ilmavoimien ja ilmavoimien johtokeskusten toiminta alueellamme maantieteellisistä tai ilmatilan rakenteellisista rajoista piittaamatta

herra puhemies

jos ei tarkoituksena ole ollut tämän tosiasian turvallisuus ja puolustuspoliittinen peittely olisi ollut luonnollista että eduskuntaan olisi tuotu selkeästi erillinen puolustusministerin johdolla valmisteltu sopimus ilmatilan sotilaallisesta hallinnasta ja käytöstä mainittujen valtioiden kanssa

mutta hallituksen rehellisyys ja rohkeus pettivät sillä sellainen sopimus olisi ollut myös mediassa selkeä ilmatilan sotilaallista käyttöä koskeva sopimus suomen ja kolmen nato maan kesken

arvoisa herra puhemies

ehkäpä sellainen erillinen sopimus olisi herättänyt uneliaammatkin toimittajat mutta nyt liikenne ja viestintäministeriö on pantu valmistelemaan ja vastaamaan puolustusalan yhteistyöhön liittyvästä sopimuksesta

tällä sopimuksella on selkeästi tarkoitus tiivistää suomen osallistumista pohjoismais balttilaiseen nato yhteistyöhön josta yhdysvaltojen puolustusministeri panetta kiitti suomea viime toukokuussa silloisen puolustusministeri wallinin yhdysvaltojen vierailulla

edustajatoveri kalliorinne tuossa jo perusteli sen miksi vasemmistoliiton eduskuntaryhmä tässä asiassa pitää edelleenkin toista jalkaa hallituksessa

panetta nimitti suomen roolia johtavaksi tässä nordicbaltic puolustusyhteistyössä ja kytki sen suoraan naton niin sanotun smart defencen älykkään puolustuksen sotilaallisiin malleihin

ymmärrän myös edustaja myllykosken selkeän vasemmistoliiton periaateohjelmien ja kuntapoliittisten tavoitteiden mukaisen kannan ja hänen kannanottonsa vastustaa tätä lakiesitystä

tästä kaikesta ainakin me vasemmalla varoitimme

vauhti natoon on kiihtymässä ja pian saamme käsittelyyn islannin ilmatilan valvontaan osallistumista koskevat hallituksen esitykset ja päätökset

tämä kuntien peruspalveluiden valtionosuusuudistuksen irrottaminen valtionosuusjärjestelmään oleellisesti vaikuttavista muista uudistuksista ihmetyttää koska erityisesti sosiaali ja terveydenhuollon järjestäminen ja rahoitusvastuun uudistaminen sekä kuntalain kokonaisuudistus ja rakenneohjelmaan sisältyvä kuntien tehtävien karsiminen ovat alkutekijöissään

eduskunnalta puuttuu tarvittava tieto jonka varassa valtionosuusjärjestelmää voitaisiin uudistaa rikkomatta valtionosuusjärjestelmän perusperiaatteita ja lisäämättä kuntien ja alueiden välisiä eroja ja kansalaisten eriarvoisuutta

kunnissa laaditaan vastentahtoisesti liitosselvityksiä ja odotetaan puoluekantaan katsomatta seuraavissa eduskuntavaaleissa jos nyt ei muuta niin ainakin järjen vaalivoittoa

osa johtajista tiesi mitä sillä tarkoitti oikeistolle se tietenkin tarkoitti juuri tätä toteutuvaa julkisen sektorin alasajon politiikkaa

osa ei tiennyt

samalla kuntien rahoituksen vahvistaminen olisi juuri nyt kipeästi kaivattua vastalääkettä talouden lamaantumiseen ja nopeimmin vaikuttavia keinoja parantaa työllisyyttä

kuntatasolla tuotetaan kiistatta myös sitä sosiaalista ja sivistyksellistä pääomaa arjen sujumista ja yhteisöllisyyttä mihin talouden yleinen kehitys voi nojata

siksi pidän oikeistoideologian julistuksena niitä väistyvän pääministerin puheita joissa tietoisesti vähätellään julkisten investointien merkitystä talouden ja työllisyyden syöksykierteen katkaisemisessa

valtionosuusuudistuksessa tavoitteeksi asetettu järjestelmän yksinkertaistaminen selkeyttäminen ja päällekkäisyyksien poistaminen sekä valtionosuuksien määräytymisperusteissa sairastavuuden painoarvon kasvattaminen ovat kannatettavia

harvoin on lakiesitystä kiitelty ja perusteltu niin valheellisesti kuin tätä sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislakia

vain palauttamalla kunnille takaisin niiltä leikattuja valtionosuuksia lisättäisiin kuntien toimintakykyä ja samalla valtion verotuksen kautta hyvätuloisten ja yritysten osuutta ja vastuuta kuntien rahoituksesta

nyt hallituksen linjan tarkoitus on ajaa kasvavan niukkuuden pakottamana kuntia yhteen

toisaalta niissäkin kunnissa joiden maksuosuus alenee palvelut heikkenevät kun resurssien vähyyttä tasataan sote alueilla

se on koko kupletin kolkko juoni

kaiken kaikkiaan kun veropohjaa on murennettu on sitä ollut pakko paikata karsimalla kuntien valtionosuuksia mikä taas on johtanut siihen että kunnista suurin osa on kiristänyt vuosi vuodelta kunnallista veroa joka sekin on mitä suurimmassa määrin tasavero

kokemuksesta tiedetään että sote palveluiden tuottamisessa suuri ei ole tehokas päinvastoin isoissa yksiköissä kustannukset asukasta kohti ovat suuremmat

keskisuurten kaupunkien vertailussa kotikuntani raisio on tehokkuuden voi sanoa kärkikuntia ja todella kaukana edellä suuresta naapuristamme turusta

tämä on näiden hallitusten verolinja selkeästi

välillisiä veroja on kiristetty arvonlisävero on kaikkein suurin sen lisäksi on vielä kiristetty sähköveroa hiilidioksidiveroa liikenteen polttoaineveroa nestekaasuveroa tupakkaveroa henkilö ja pakettiautojen ajoneuvoveroa satoja satoja miljoonia

esitykseen on kirjattu kuten täällä edustaja erkki virtanen totesi että palveluja saa keskittää vain jos palvelujen saatavuus ja laatu sekä tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas toteuttaminen edellyttävät sitä

tämä on mitä puhtainta oikeistolaista verolinjaa ja tällähän murennetaan tietysti julkisen sektorin palveluja ja ajetaan tietenkin meidät valtiontaloudessa suuriin leikkauksiin

tämä ei turvaa yhtään lähipalvelua

juuri noilla perusteillahan jo nyt keskitetään terveysasemia ja ajetaan alas terveyskeskuksia ja muita palveluja

oma lukunsa on tietenkin tämä henkilöstölle taattu viiden vuoden irtisanomissuoja ja siitä luopuminen

totesin jo arvoisa herra puhemies että perustuslailliset ongelmat ovat edelleenkin ratkaisematta

tämä linja näyttää jatkuvan

esitys siirtää puolet kunnallisen äänioi keuden sisällöstä ja kuntien päätösvallasta sote kuntayhtymälle jonka johtoa ei valita vaaleilla

esitys jättää kuntien sovittavaksi käytännössä suurten puolueiden kähmäreiden valtaan montako jäsentä valtuustossa on

hallitus selittelee asukkaiden itsehallinnon ja kun tien päätösvallan rajua kaventamista sillä että vallan keskittämisellä sote alueelle turvataan muita perusoikeuksia ennen muuta peruspalveluja

täytyy vain toivoa että perustuslakivaliokunta pitää kiinni aiemmista linjauksistaan eikä alistu hallituksen painostukseen

haluaisin puuttua vielä palkkaperusteiseen työllistämiseen jota on aivan romahdusmaisesti leikattu viime vuosina

nyt esitellyssä budjettiehdotuksessa työvoimapalvelun määrärahat elikkä käytännössä työllistämistukimomentin määrärahat laskevat viime vuoden tilinpäätöksestä

en ymmärrä kyllä tätä politiikkaa että työllisyyspanostukset vähenevät kun työllisyyskriisi näyttää kärjistyvän

on tietenkin oikein että palkkatuen käytön ja näiden työsuhteiden luomisen näennäisiä esteitä raivataan

tätä säädösristiriitaa ja jännitettä joka koskee työvoimapalvelulakia ja sen yli menevää työsopimuslakia olisi pitänyt kyllä jo viimeistään tämän hallituksen työn alettua pohtia paremmin ja ehkäistä se mahdoton järjetön järkyttävä tilanne että työvoimapolitiikan rahoja jää vuositasolla jopa satoja miljoonia käyttämättä

arvoisa rouva puhemies

miesten ja naisten tasa arvoselonteosta annettu mietintö on erinomainen kriittisyydessään ja konkreettisuudessaan ja tästä syystä puutunkin tässä vain samapalkkaisuuskehitykseen ja ennen kaikkea sen hitauteen

tässä työministeri tunnustaa kyllä melko suorasukaisesti sen että hallitus omilla lainsäädäntötoimillaan ja työvoimahallinnon säästötoimilla on aiheuttanut sen että työttömiä ei työllistetä ja eri puolilta maata tulee runsaasti ihmettelyä siitä että palkkatukipäätökset viipyvät tai niitä ei tehdä laisinkaan

arvoisa herra puhemies

työttömyyden kasvu ja suuryritysten henkilöstövähennykset julkisen talouden kiristäminen ja siihen liittyvät veronkorotukset ovat kääntäneet myös kotimaisen kysynnän alenevaksi

tulopoliittisissa ratkaisuissa sovittiin vielä muutamia vuosia sitten tasa arvoeristä joiden piti johtaa sovittujen laskentasääntöjen perusteella naisvaltaisilla aloilla muita korkeampiin palkankorotuksiin mutta eräinä vuosina miesten ja naisten palkkaerot jopa lisääntyivät

perhevapaiden tasaisempi jakaminen vanhempien välillä on ollut virallisena tavoitteena jo pitkään

silti päävastuu lastenhoidosta ja kotitöistä on edelleen naisilla mikä kuormittaa pienten lasten äitien jaksamista ja työelämään osallistumista

on päivänselvä asia että ne säännökset jotka ovat nyt voimassa työsopimuslaissa tulee ilman muuta säilyttää ja olen ehdottomasti sitä vastaan että palkkatukea käytetään ikään kuin keinotteluvälineenä halvan työvoiman rekrytoimiseksi

väestö ikääntyy ja vanhustenhoivaa ravisuttaa laitoksista kotiin euforia joka valitettavasti tähtää usein vain resurssisäästöihin

uusoikeistolaisen linjansa mukaisesti se odottaa työllistämisihmettä hyytyviltä markkinoilta ja toivoo mittavien miljardiluokan verolahjoitusten herättävän joukkoirtisanomisia toteuttavia suuryrityksiä synnintuntoon ja työllistämään

tänään sen nimi on irlanti muutama kuukausi sitten kreikka sitä ennen latvia ja islanti huomenna portugal espanja ja niin edelleen

meillä on aivan riittävästi tässä sekä nyt että historiassa esimerkkejä siitä miten paljon näitä erilaisia työn tekemisen muotoja käytetään hyväksi työharjoitteluineen ja kuntouttavine työtoimintoineen ynnä muineen

mutta realiteettien valossa hallitus tuijottaa vain hiipuvaan hillokseen ja uskoo suursijoittajille annettaviin kannusteisiin

viimeistään nyt pitäisi uskoa että lupaukset euroopan unionin ja euron tuomasta vakaasta kehityksestä ovat katteettomia lupauksia

mutta sitä minä en edelleenkään ymmärrä tämä ei ole syntynyt nyt viimeisen vuoden aikana vaan ollut tämän hallituksen pinttynyt tapa että työllistämisvaroja jää käyttämättä

toivon tasa arvokehityksestä ja naisten työmarkkina asemasta vakavaa huolta kantavien myös kunnissa muistavan että vanhusten hoitovastuun sälyttäminen koteihin uhkaa vahvistaa väistämättä naisia syrjiviä käytäntöjä työelämässä

puhemies

todellisuudessa suomessa bruttokansantuote ei ole vielä kohonnut edes kriisiä edeltäneelle tasolle ja se on jo kääntynyt uudelleen laskuun

eu kriittisten vasemmistopoliitikkojen ja tutkijoiden varoitukset pääomaliikkeiden rajoittamattoman vapauden seurauksista ovat valitettavasti osoittautuneet aiheellisiksi

seppänen listaa niitä suuria riskejä joita sisältyy pääomamarkkinoiden vapauttamiseen ja velkavetoiseen talouskasvuun ja toisaalta siirtymiseen yhteiseen valuuttaan ja yhtäläiseen uusliberalistiseen sisäisten devalvaatioiden valuutta ja talouspolitiikkaan

kyllä se kertoo siitä että hallituksen työllistämispolitiikka on varsin vähäistä ja että hallitus vannoo markkinoiden varaan työttömien työllistämisessä

eikä kyse ole työntekijän omasta vapaasta valinnasta

niin erilaiset kansantaloudet on pakotettu toteuttamaan samanlaista talouspolitiikkaa vaikka niiden olosuhteet ja talouden kehitys vaihtelevat ja poikkeavat hyvinkin jyrkästi toisistaan

mihin lupaus johti

eurokuri jonka piti olla vakauden vahtikoira on muuttumassa nyt kahleeksi joka pakottaa niin kriisiapua vastaanottavat kuin apua antavatkin maat toteuttamaan uusliberalistista matokuuria ja menoleikkausten politiikkaa suurten kansainvälisten pankkien ja finanssikeskittymien pelastamiseksi

miljoonat ihmiset joutuvat nyt maksamaan eun markkinaideologian ja finanssipääoman vallan seuraukset

kansantalouksien varallisuus valtion omaisuus ja julkiset palvelut siirtyvät kriisin myötä massamitassa yksityisiin käsiin

vanhasen ja kiviniemen hallitusten aikakäsitys ei ole sukupolven tai kahden aikakäsitys kyllä se näyttää olevan luonnonhistoriallinen aikakäsitys

puhemies

tämän kriisin lopputuloksena valtiot ja julkinen sektori jatkavat köyhempinä velkaantuneempina ja vielä heikompina

käynnissä on ollut kaiken aikaa mitä hienostuneimmin muodoin käyty luokkataistelu jossa edistyksellisetkin tutkijat ovat puhuneet luokkataistelun lakkauttamisesta

arvoisa herra puhemies

mutta yksityinen pääoma jatkaa vahvempana ja julkinen varallisuus valtion omistukset ja julkiset veromiljardit pannaan palvelemaan entistä auliimmin yksityistä voiton saalistusta

ne esimerkit joita minulle on tullut useita kymmeniä kertovat että työttömillä on ollut selkeästi sopimus mahdollisen työllistäjän kanssa mutta päätöstä ei vain syystä tai toisesta ole syntynyt